sitten kun ne seuraavana vuonna on käytännössä loppuneet niin on asia kaatuneitten uusien valtuutettujen syyksi kuntalaisten silmissä vaikka he eivät todellisuudessa siihen millään tavoin voineet vaikuttaa nyt siis voivat pääsevät tuoreeltaan

se voisi olla parhaimmillaan ministeriövetoinen mutta siinä pitää olla tämä parlamentaarinen seuranta ja mukanaolo voimakkaasti läsnä

silloin kun hallitus ja oppositio keskenään pystyvät sopimaan asioista vuosiksi eteenpäin se kyllä kantaa ja vie myös budjettiin

totta kai se on paljon myös eurolähtöinen koska raha määrää aika paljon sen mihin tässä oikein on mahdollisuuksia ja mihinkä ei mutta se rahalähtöinen tarkastelu johtaa väistämättä myös katsomaan koko suomen puolustuksen konseptia

että valmistelun aikana oli esillä myös äänestysikärajan laskeminen kuuteentoista vuoteen ja se jäi onneksi siitä pois on aiemmin niittäolutta äänestysikärajan alentamisen kannalla mutta en en enää tänä syksynä esimeriiskäydyt kirkollisvaalit muodistivat että hyvistä yrityksistä huolimatta sen ikäiset ei vielä ole ollenkaan kiinnostuneita tämäntapaisesta vaikuttamisesta ja sasi johti äänestysprosentin

miten te katsotte tähän näköalaan johon muun muassa kansliapäällikkö räty näytti viimeisimmäksi viitanneen

äänestysaktiivisuus näissä kunnallisvaaleissa on ilman nuorisoakin laskenut varsin matalalle tasolle

vaalien ajankohdan tai sääolosuhteiden vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen ei oo osoitettavissa mitään selkeää tutkimusnäyttöä mutta vaalien siirtäminen kevääseen saattaisi kuitenkin parantaa jota kampanjointimahdollisuuksia ulkona ja vaalien afganistanin auttamis ja tämä sitte osalta voisi vahtii aktivoida

kiitos

olla kaikkien puolue

eri puolueet vahvasti käy valtakunnallisen kuntauudistuksen ympärillä kampanjaansa taikurit ottaa huomioon että nyt nää kaikki samat puolueet on löytäny sellasen savu joka nyt ei ehkä ihan kookkaan sitä mitä sillon kuntavaaleista mutta kaksitoista ja sillä perusteella kuitenkin ihmiset paljon myös vaaleissa tai säännöstö toki paikallisinkin teemoin ilman muuta niin jotta toitottavaa politiikkaa olisi vastuullisempaa ja ihmisten usko siihen äänestämiseen saa yhteen ja vaalit olisi voitu tässä mielessä isafin osanottajamaana

maailmaa näitä vaaleja käydään myös samanaikaisesti ja etenkin että kun eu kunnilta on leikattu hallitus on leikannut vuodesta toiseen on valtionosuuksia ja leikkaukset edelleen jatkuu niin että on kuitenkin sellainen tilanne että kunnissa on nyt ikää kun sitä saatetaan samalla kuulla toinen ääni kellossa ja joka aloittaa sitten tosiaan toinen niin tämä aamumme semmoinen iso kuva meidän demokratiasta että meillä tällainen nippu vastuu ja viini kun kohtaa kohtaa tuottaa valta

karvoissa

tämä alkujaan parilain muutos on lähtenyt siitä että eduskuntapuolueen puoluesihteerit ovat tästä asiasta neuvonpitoa käyneet ja tulleet sitten tähän tulokseen jota minäkin pidin aivan myönteisenä koska varmasti voi olla täällä oslossa ainakin pitkään suomenmaa toinen on vaikutusta pitemmällekin keliolosuhteilla näihin vaikka itse kyllä uskon että pitkälti tietysti se politiikantekoon vaikuttamassa siihen mitenkä kansalaiset ovat aktiivisia näissä olisi käyttäytymään tuokaan ajatus mitä edustaja saarakkala toitussa puheessa

esimerkiksi eduskuntavaalien kanssa kuntavaalit olisi yhdistetty se olekaan hassumpi koska

käsitellään samantyyppisiä asioita ja ja esimerkiksi koeluontoisesti olisi voitu ajatella että olisi katsottu millä tavalla tämä vaikuttaa jonkun lisäämässä kansalaisten aktiivia arktisilta vaaleja kohtaan

pidän tätä hallituksen esitystä kuitenkin ihan myönteisenä ja seuraamme pitää tulosta

näin saattaa jäädä

valtakunnan politiikan jalkoihin ja irtosi asennetta lähinnä vaan puolueen johtajat keskenään televisiossa keskustelevat sitten näistä isoista asioista ja paikalliset teemat ja ja paikalliset ehdokkaat eteen ja alkoi olkoonkin että taas uuteen asti minkä saarakkala toi tässä esimerkkinä esille niissä hän

koko kuntapolitiikka monessakin kunnassa mutta ehkä jonkunnäköisenä kompromissina olisi tehtaassa se että vaikka niitä ei samassa yhteydessä käydä niin että on kuitenkin samana päivänä eli huhtikuun kolmantena sunnuntaina mutta ei

voimme sivustoilta taisi olleista laki oli

arvoisa puhemies

kuten hallituksen esityksestä käy ilmi että rangaistusmääräysmenettelyssä määrättyjä sakkoja ei enää voida muuntaa vankeud

lisäksi tämä myös lisää yleistä

jos näytetään rangaistus varsa kyösti saada sakkoja on kirjoitettu ne

käytännössä niitä ei ole muutettu vankeudeksi eniten tässä tehdään sitten uudistus

jos henkilö on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta rikkomus käsiteltäisiin tuomas

siinä mielessä tämähän on erittäin hyvä uudistus täytyy myös muistaa se että vielä kaksituhatta luvun alkupuolella tuomioistuimissa ratkaistiin vuosittain lähes kaksikymmentätuhatta

connah kausto kolmetoista sakon muuntorangaistusuon ja vanki oli päivittäin keskimäärin neljäkymmentäkahdeksan ja kyvyt ja mitalit tässä ottawa viisi tuhatsataviisikymmentäviisi

heitä vankia

lars puhemies

minimikestoja janina

no miksi näin ei saisi tehdä hallituksen esityksestä myös yli niin se että sakon muuntorangaistun suhdetta vangita kumota lee ovat kaikki terveydentilaltaan muita vankeja paljon huonommassa

ja yleensä on tavallista että nämä

yö varautunut ys yksi kaikkein valvovan henkilön on nähnyt jo ollaan tehty jokelan vankilassa sakko osastolla työtä niin nämä vangit jos jotkut tarvitsevat

ja monet vangit ovatkin olleet kiitollisia siitä että heidän sakkonsa muunnettu vankeusrangaistukset nimittää suomen eikä toisia vankilassa yleensä

pääteiden käyttö myös loppumaan ja ja arki alkoi

siitä että myös tällä tavalla kuin lakia muutetaan osaltaan se oikea tapa myös autettua näitä henkilöitä ottamalla heidät kiinni ja laittomaan vankeusrangaistusta

jatka näpistelyä koska siitä käytännössä elossa ollut

talon ars puhemies että tämä hallituksen esitys

lain kunnioitus

joo

avauserä puhemies on hyvä että on

etukäteen

se tempoilee pois päiväjärjestys kutova lakiesitys

syksyllä esittäytyvä käytännössä oli kutomassa kuin muuntorangaistus poistettiin muutama vuosi takaperin sovi etukäteinen armahdus juuri näille taparikollisille jotka tämän tästä

vankeuteen hajautuvilta vangeilta johtavia tapahtumia enää ykskin

muuntorangaistukseen

nyt näitä laitoksia täytyy tehdä

taas saa tehdä neljännen teemaosio käynnistyviä siltikin jos päiväsakkojen lukumäärä jää alle kahdenkymmenen esittikin vuonna opel kyseenalaistettu tapahtuuko tässä

edustaja niikko mainitsi että näytelmä muuntorangaistus oikeudenkäyntejä oli oli jo aikaisemmin useita tuhansia täytyy toki myöntää ettei tämä enää istunut oli hyvinkin lopettaa tämä oli nuijankopautuksella eikä saliin tarvinnut kutsua kuulu kuultava

siinä mielessä on

puhemies päästä on jo rustaniikkaa soukola pitäneet varsin perusteellisen puheenvuoron kaulukseesitys on erittäin hyvää koska se oli yhteiskuntaa jossa rikoksesta ei seuraa rangaistusta viisaampaa olla täysin väärä moraalisen viesti ja tulee olla paljon on tullut kauppiailta viestiä siitä että näitä viisaat ja bändit pää pursuu kuvassa magdisa on jatkuva juoksukaljaa joita on on entistä suurempi määrä jos oli itsestään selvää että jos sitä jo sitä todellista rangaistusta ei seuraa vinoiluun varmasti se johtaa siihen että tieto morarappeutuu ja entistä enemmän on niitä jotka jo keväällä mahdollisuutta suunto käyttää päällä liikauttaneet virve laskien toi esille sen puolen että riittää se että se on parempi pysähtyä jos aikaa viisi saattaa sillä ensi vuoden alusta lukien niin se saattaa olla sille henkilölle itsellensäkin apu olivat elämässä eteenpäin eikä päinvastoin mitä täällä varmaan alunperin haettiin puu on myönnettävä että se luovuttaa osia täällä salissa toiseen suuntaan vietiin muistan taisi osua oikeusministeri tuija brax ja väri voimakas pelaaja voi silloin tehtiin väärä väärä väärä liike ja kysymys on tehty oikea liike siinä sen se voi koulutus ja vaihtotase myytävä jotta olisi päättää ettei talo kolme rangaistusta ei se aika pitkä tämä asia kuitenkin kurjaa koska nimenomaan nämä taparikolliset jatkuvasti näpistelyyn syyllistyvät henkilöt ovat neuvonantajatehtävästä

suomi on ollut ja perustelee sillä että tämä laki on erittäin uskollinen ykn apuri näissä asioissa ykn jäsenmaana tietenkin

kun kriisinhallintatoiminta on mennyt enemmän ja enemmän koalitioitten suuntaan koalitiokonseptien suuntaan suomi osallistuu erilaisiin koalitioihin kriisinhallintaoperaatioissa niin pidättekö tätä kaikkea tämänkään hallituksen syyksi vaan pyritään vilkuhallitus on omissa toimissaankinlähtenyt hakemaan lainvalmistelulle parempia

no vielä suuntaa suomen kannalta hyvänä ja suotavana suuntana vai olisiko tämä ikään kuin entisten aikojen kriisinhallintamalli pitkäjänteinen osallistuminen operaatioihin ja johtovaltiorooli siellä parempi suomen kannalta asioita katsottuna

mitä tarkoitan

jo pelkästään tämä euroalueen kriisi tulee seisottamaan suomea suorana

tästä eteenpäin hallituksen ja opposition meidän kaikkien on syytä kohdata tämä tilanne tietyllä nöyryydellä mutta samalla myös päättäväisyydellä olimmepa sitten paikaltamme hallituksessa tai oppositiossa

meidän on löydettävä tästä eteenpäin isoja kansallisia yhteisiä ratkaisuja joilla näihin äsken viittaamiini suuriin kysymyksiin edes jollakin tavalla edes osittain vastattaisiin

täytyy toivoa vaikka se kovin kummallista onkin opposition penkiltä sanoa että tällä nykyisellä hallituksella on sisäistä toimintakykyä niin että se kykenee tekemään tästä eteenpäin isoja päätöksiä ja tuomaan ne tänne eduskuntaan puntaroitavaksi ja myös päätettäväksi

suurta poliittista kriisiä tämä kansakunta ja tämä suomi ei tulisi kestämään niitten kriisien ohella mitkä meillä ovat jo muutoin tässä käsillä

varmaa on se että jos sellaiseen jouduttaisiin meidän kansanvaltainen järjestelmämme olisi entistä enemmän epäluottamuksen kohteena kansalaisten suunnalta

kyllä aiheellinen kysymys minusta on ilman mitään paniikkia ilman mitään pelottelua se miten kansakunta selviytyy ehyenä näistä käsillä olevista isoista ongelmista

ja vaikka puheenvuoroni onkin yleinen niin lopetan tämän siitä huolimatta hyvin yleiseen johtopäätökseen että tarvitaan johtajuutta tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä sekä siihen kytkeytyvää sopimisen politiikkaa

herra puhemies

kolme näkökohtaa

muistan ne ajat jolloinka lähetekeskustelut aloitettiin poikkeuksetta suomen ulko ja turvallisuuspoliittisilla arvioilla siitä mikä meidän tilanteemme oikein on

herra puhemies

me elämme nyt sellaista aikaa että jokainen vakavampikin arvio pitäisi aloittaa nimenomaan siitä mikä on suomen asema maailmassa mihin suuntaan olemme menossa mitkä ovat meidän elämämme reunaehtoja

kysymys kuuluu herra ministeri

aiotteko te toteuttaa tämän hallinnoinnin keskittämisen neljään ely keskukseen kun tem tämän asian tulee päättämään

talouden myllerrykset eun kriisit venäjän pyrkimykset sekä yhdysvaltain ja kiinan kaksinapaistuva kehitys antavat kyllä aihetta pohtia mikä meidän asemamme on

alueiden euroopassa läheisyysperiaatteen mukaisilla periaatteilla ja tuntuisi oikealta se että asioista päätettäisiin niin paljon kuin mahdollista paikallisesti ja niissä yksiköissä missä asiat paikallisesti kaikkein parhaiten tunnetaan

sen asemoinnin pohjana voisi olla sen tunnustaminen että suomi on tänä päivänä turvallinen hyvinvointiyhteiskunta sen ansiosta että suomen valtiollinen johto kansan tukemana tietysti on toteuttanut sangen viisasta ja vastuullista ulko mutta myös ulkomaankauppapolitiikkaa nimenomaan tässä järjestyksessä

keskitättekö herra ministeri vai jatketaanko tällä nykyisellä erittäinkin hyvin toimivalla systeemillä

toiseksi aivan oikein puheenvuoroissa on paljon puhuttu alijäämästämme ja velasta velkaantumisesta ja velanotosta

velanottoon pitää suhtautua aina pienehköllä pelolla tai sanotaan realistisuudella mutta samalla kun velanottoa arvioidaan tällä kertaa on muistettava se historia minkä takia viime vaalikaudella maan hallitus suomessa joutui tällaiseen tilanteeseen

oli kysymys siitä että meidän piti torjua pienellä näyttämöllä me täällä niitä turhia ja pienillä voimavaroillamme yrittää torjua lähistöllä pilkottava lama työttömyyden nousun pelossa

suomi otti velkaa sen takia että suomen valtiontaloutta oli hoidettu monta monta vuotta useamman hallituksen aikana erittäin hyvin erittäin hyvillä tuloksilla

punamultahallitus on jättänyt hyvän perinnön seuraajalleen minkä ansiosta voitiin ottaa lainaa vain sen takia että voitiin estää työttömyyden räjähtäminen ja siitä seuraava yhteiskunnan rikkinäisyys

mutta kaikesta huolimatta ajattelen sillä tavalla että ensi vuoden budjetin alijäämä on saatava pienemmäksi kuin mitä hallitus nyt esittää

valtiovarainministeri sanoi erittäin hyvin ja sattuvasti että eheä yhteiskunta on vahva yhteiskunta ja hallituksen politiikkaa ohjaa oikeudenmukaisuuden periaate

me varmaan kiistelemme tämän vaalikauden oikein tosissamme saadaanko tuloeroja tasoittumaan sosiaalipolitiikan ja veropolitiikan yhteisvaikutuksesta ja se onkin kova haaste tälle hallitukselle

eli millä tavalla ensi vuoden budjetti vaikuttaa suomessa alueellisiin eroihin lähinnä pohjois ja itä suomen mutta myös keskisen suomen näkökulmasta katsottuna

minulla on sellainen näppituntuma että nyt esillä olevat leikkaukset syventävät suomessa jo luontaisia alueellisia eroja ja heikoimmat alueet ja siellä asuva väki joutuvat kiristämään vyötään niin kuin termi kuuluu suhteessa rintamaihin enemmän kuin keskimäärin

lopetan puheenvuoroni sanomalla että mikäli meistä kehittyy keskittynyt yhteiskunta se ei ole eheä eikä se ole vahva eikä turvallinen vaan se on kallis ja haavoittuvainen yhteiskunta

herra puhemies

edustaja lindtmanille ensinnäkin lyhyesti vain se että näillä elvytysrahoilla on pantu liikkeelle erittäin suuri määrä julkisia investointeja ympäri maata koko maassa ei vähiten liikenteeseemme liittyen ja sillä on kyllä saatu aikaan sekä työpaikkoja kestävää työllisyyttä että myös paranevia yritysten toimintaedellytyksiä

me olemme itäsuomalaisina varmaan hyvin pitkälle yhtä mieltä ja samalla tavalla huolissamme siitä millä tavalla itä suomi kainuu siihen mukaan luettuna oikein kehittyy

minun huoleni on ollut se että kun täällä analysoidaan yhteiskunnan tulevaisuuden näköalaa niin tämä alueellinen analyysi on erittäin vähällä meidän puheenvuoroissamme

herra puhemies

tämänkertainen neljän vuoden yhtämittainen kertausharjoitusten alasajo on sikäli vakava asia että samaan aikaan asevelvollisten maastovuorokaudet menevät vähiin lennetään vähemmän ollaan merellä vähemmän

herra puhemies

täällä jo edustaja pekkarinen puuttui tämän puolustusvoimauudistuksen valmisteluun parissakin puheenvuorossa

olen hänen kanssaan erittäin voimakkaasti yhtä mieltä että kunnollinen parlamentaarinen valmistelu olisi ollut kyllä poikaa tämän uudistuksen valmistelussa ja se olisi aivan hyvin ehtinyt tapahtua menneen syksyn aikana monta monituista kuukautta aikaa olisi ollut sitä tehdä ja se olisi myös ehkä mahdollistanut sen että olisi voitu löytää aika monessa asiassa poliittista yhteisymmärrystä yli hallituksen ja opposition rajan

nythän tätä samaa asiaa pyritään hoitamaan tämän parlamentaarisen kontaktiryhmän avulla mutta eihän se ole mikään valmisteluelin vaan se on tiedonvaihto tiedonantamiselin mikä sinänsä kyllä on ihan myönteistä mutta eihän se mitään valmistelua ole

nehän ovat historiallisen suuret säästöt ilman muuta ja ollaksemme rehellisiä kyllähän myös puolustusvoimien on omalta osaltaan osallistuttava valtiontalouden tasapainottamiseen senhän myöntää myös puolustusvoimain komentaja ja se johto siellä

kun katsoo mitä säästöjä on pantu puolustusvoimien niskoille niin kyllähän ne ovat suhteessa muualle suurimpia säästöjä enkä ymmärrä minkä takia juuri sinne suurimmat säästöt on pitänyt kohdistaa

minulla on sellainen kuva että säätytalolla viime keväänä hallituksen muodostajat eivät tienneet mihin nämä heidän määräämänsä säästöt oikein johtavat puolustusvoimien tulevaisuuden osalta

ei otettu selvää asioista ja tämä oli varmaan hyvin kolmannen luokan asia niissä neuvotteluissa minkä kyllä hyvin ymmärrän koska pääpaino oli siinä miten saadaan valtiontalous tasapainoon mitä tehdään verotuksen ja mitä tehdään leikkausten osalta

sen takia edustaja lehti näistä säästöistä on pakko puhua vaikka se tuntuu vähän ikävältä että pitää vaan jauhaa jauhaa ja jauhaa ja tämä on vähän semmoista vaikertamisen luontoista

sitten kolmanneksi

katsottuna tämän alueellisen puolustuksen periaatteen kannalta johonka me nojaamme oman maamme puolustamisessa myös jatkossa emme ole siis vielä siirtyneet tähän liikkuvaan puolustukseen joka se vaihtoehto tästä eteenpäin mitä ilmeisimmin olisi vaan olemme alueellisen puolustuksen kannalla se että asevelvollisten maastovuorokausia joudutaan vähentämään liian paljon ja ei olla merellä riittävästi eikä ilmassa riittävästi yhdistettynä tähän kertausharjoitusten neljä vuotta yhtä mittaa jatkuneeseen alasajoon on vaarallinen asia